ministerin kertomat tiedot valtion asuntotuotannosta ovat miellyttävää kuultavaa hallitus on tässäkin suhteessa onnistunut hyvin

siinähän viime vuonna niitä kertoimia jonkin verran korjattiin ja se auttoi tilannetta mutta onko nyt tulossa eun piiristä mitään semmoisia direktiivejä jotka tätä tehokkuutta edelleen vaativat lisää

herra puhemies

sotilaallinen kriisinhallinta humanitäärinen apu ja kehitysyhteistyö ovat niitä asiaperusteita joilla olen itse valmis tätä operaatiota tukemaan

kun itse pintapuolisesti seuraan näitä kansainvälisiä operaatioita niin kysynkin arvoisalta ministeriltä millainen seuranta tulosten arviointi ja raportointi kaiken kaikkiaan tähän opetuksellisessa mielessä liittyy jotta vastaisuudessa ei tehtäisi ainakaan samoja virheitä

arvoisa herra puhemies

täyden täen puheenjohtajan esittelyä totean että kulttuuriperintöä koskeva luku on selonteossa erittäin hyvin laadittu

siinä painottuu voimakkaasti kulttuurin ja kulttuuriperinnön välineellinen asema esimerkiksi hyvinvoinnin lisääjänä ja uuden yrittäjyyden mahdollistajana

on kuitenkin muistettava että sekä tiedon välittäminen että kulttuuriperinnön välillinen hyödyntäminen voi toteutua kestävällä tavalla vain jos myös itse kulttuuriperinnön säilymisestä on huolehdittu

ongelmakohtia on oivaltaen tunnistettu ja paljastettu ja niihin on puututtu konkreettisesti toimenpide ehdotuksissa

kulttuuriympäristöohjelma on hyvä askel kokonaisvaltaisen näkemyksen kirkastamiseksi ja konkreettisten toimenpiteiden viitoittamiseksi

tällainen ohjelman valmistelutyö edis tää samalla ministeriöiden välistä yhteistyötä alalla jolla kohtaavat useiden hallinnonalojen toiminta

kulttuuriympäristöihin kohdistuvien uhkien joukossa on muistettava se että ylivoimainen enemmistö suomen rakennetusta kulttuuriperinnöstä niin säilyneestä kuin jo kadotetustakin on puusta rakennettua

tämän materiaalin tuhoutumisherkkyys palamalla lahoamalla ja muilla luonnonlaeista johtuvilla tavoilla on etelä ja keskieurooppalaisia kivimateriaaleja oleellisesti suurempi

arvoisa puhemies

tuhansien järvien maana meillä on myöskin paljon sisävesiä joiden seurantaan ja kunnostukseen tarvitaan myöskin rahoitusta

selonteon toimenpiteissä on kiinnitetty huomiota museoiden ja arkistojen kehittämistarpeisiin muun muassa ympäristöoppimisen tyyssijoiksi

itselläni on lähinnä mielessä euroopan suurin lähde kitkajärvi jonka kunnosta kannamme myös syvää huolta

tähän liittyy se että erityisesti kuntaliitoksista ja niukkenevista resursseista johtuen kunnat ovat siirtäneet kasvavan joukon pienistä pitäjän kylän ja paikallismuseoista takaisin kotiseutuyhdistysten hoitoon

arvoisa ministeri millaisena pidätte sisävesiemme tilaa ja onko talousarviossa resursseja sisävesistä huolehtimiseen esimerkiksi kitkajärveen liittyvään life hankkeeseen myönnämme vielä vastus puvut edustajiemme hoskonen toivoo kujansuu

sivistysvaliokunta kannattaa tässä kulttuuriselonteossa olevaa ehdotusta siitä että jatketaan eri ministeriöiden yhteishankkeena suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelmaa etenkin tulevaisuuden ruokakulttuurin tekijöiden elikkä lasten ja nuorten parissa ruokaosaamisen ja kokonaisvaltaisen ruokaymmärryksen kasvattamiseksi

kolmantena osa alueena otan esille kulttuurin harrastamisella ja palveluilla olevan myönteisen vaikutuksen sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja kuntoutumisessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä

taiteella ja kulttuurin keinoilla ja menetelmillä on selvä vaikutus terveyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä

oulun vaalipiirin kansanedustajilla oli mahdollisuus tutustua viime syyskuussa pudasjärven vastaanottokeskukseen ja kotouttamiseen

siellä oli päivittäin ristiriitoja maahan muuttaneiden ja paikallisen väestön kesken

mutta viranomaisten löydettyä toisensa alkoi tulosta tulla

siinä oli erityisen suuri merkitys koululaitoksen tulolla mukaan siihen työhön ja nämä nuoret rupesivat kielitaidon myötä viihtymään paikkakunnalla

tämän hyvän työn tuloksena tämän vuoden kuntamarkkinoilla pudasjärven kaupungin edustajat pokkasivat hienon palkinnon tästä hyvästä kotouttamisesta

kun kuuntelin ministerin esittelypuheenvuoroa niin siellä oli paljon niitä samoja asioita elikkä tämä koulutus kielitaito työllistyminen ja kaiken kaikkiaan välittäminen näistä maahanmuuttajista

tasa arvoinen korkeakouluverkko riittävä yliopistojen kokonaisrahoitus sekä autonomian lisääminen yliopistoille ovat meille tärkeitä asioita

yliopistouudistus on yliopistojen sisältä noussut vaatimus

valmistelussa on kuultu yliopistoja henkilöstöä ja opiskelijoita ja he ovat myös päässeet osallistumaan valmistelutyöhön

kaikkia muutosesityksiä ei ole lakiesitykseen otettu koska ne ovat olleet niin monen suuntaisia ja keskenään ristiriitaisia että jokaisen muutosesityksen lisääminen lakiesitykseen on käytännön syistä mahdotonta

keskusta on pitänyt tärkeänä myös sitä että perustetaan riittävän maksukykyisiä vakavaraisia ja luottokelpoisia yliopistoja ja sillä tavalla tämä rahoitus järjestetään

yliopistojen autonomian mukaista on se että yliopistokollegio jossa ovat edustettuina kaikki yliopistoyhteisön ryhmät valitsee hallituksen

yliopistoyhteisön omassa harkinnassa on keitä ulkopuolisia jäseniä se hallitukseen valitsee

yliopistoyhteisö voi oman yliopistonsa erityispiirteet huomioiden arvioida minkälaista muun yhteiskunnan sitoutumista yliopiston toiminnan tukemiseen se itselleen katsoo tarpeelliseksi hankkia hallituksen jäseniä valitessaan

olennaista asiassa on että yliopistot omilla päätöksillään järjestäytyvät ja rakentavat toimintatapansa siten että yliopiston voimavarat voidaan mahdollisimman hyvin suunnata sen perustehtävien toteuttamiseen

henkilöstön osalta sekä virkamieslaissa että työsopimuslaissa on työ ja oikeusturvaa koskevat säännökset jotka ovat pitkälti saman sisältöisiä

yliopistolakia on mielestäni valmisteltu avoimesti

samassa hengessä lakiesityksen käsittelyä tulee jatkaa ja asiantuntijakuulemisissa eri osapuolia henkilöstöryhmiä ja opiskelijoita tulee kuunnella herkällä korvalla

meillä on tässä hyvät päälinjat pohjaksi ja yksityiskohtaisessa käsittelyssä voimme vielä tätä lakia hioa

arvoisa puhemies

minna sirnön puheen aikana tuli kyllä vähän sellainen kuva että hän ei ole siellä keskustan tupaillassa ihan viime aikoina käynyt ja myöskin ne kulttuurijärjestöt joita hän on tavannut ovat olleet kyllä kovin vastahakoisia

meidän tupailloissa on päättäjiä naisia ja miehiä ja siellä on sitten kyllä niitä omaehtoisen kulttuurin esittäjiä mutta siellä on aika paljon ammattilaisia

kollegat alatalo autio ovat monesti nähtyjä ja he myös ovat vieneet tämän kulttuuriväen asiaa hyvin pitkälle eteenpäin täällä eduskunnassa

toisaalta kulttuurijärjestöjen osalta nyt kahden viime vuoden aikana on tullut poikkeuksellisen myönteistä palautetta aina kun on tavattu me olemme lupaukset pitäneet

perusopetuksen tuntijakotyöryhmän työ on nyt loppusuoralla ja työryhmässä olen kyllä määrätietoisesti ollut ajamassa sitä että taito ja taideaineita saadaan lisää ja saadaan se motivaatio koululaisilla paremmaksi

arvoisa puhemies

esimerkiksi eussa tähdätään työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen

ulkomaalaislain päivittäminen on välttämätöntä

hallintovaliokunta on tehnyt perusteellisen ja höyryjä purkavan mietinnön hieman ristiriitaisesta hallituksen esityksestä

ulkomaalaislakiin liittyvä maahanmuuttajien tehokas kotouttaminen on välttämätöntä maahanmuuton hyväksynnän ja työllistymisen kannalta

arvoisa puhemies

perusopetuksen tuntijakouudistukseen liittyvä työ oli moniulotteinen ja tuo raportti on kattava kuvaus ajankohtaisista kehittämiseen liittyvistä asioista

se vaan oli harmi että se työ kulminoitui kiireen vuoksi sinne ihan viimeisiin kokouksiin ja monet asiat jäivät tavallaan kesken niin että niistä ei ehditty päättää ja tuli paljon eriäviä mielipiteitä ja nyt ollaan tässä tilanteessa

ihan omasta näkökulmastani kyllä painopisteenä uudistuksessa tulee olla heikoimmin motivoituneiden opiskelijoiden näkökulma arjen taidot kouluviihtyvyys ja opetushenkilöstön jaksaminen

tämän maineikkaan peruskoulumme vahvuudesta koulutuksen tasa arvosta on huolehdittava kaikin tavoin uudistuksessa ja laadukasta tasaveroista koulutusta on saatava kaikilla paikkakunnilla

keskeinen tavoite vuoden aikana on vanhojen valtiopäiväasioiden digitointi

aluekehityksen näkökulmasta monipuolinen ja toimiva tie rata ja lentoliikenneverkosto on välttämätön kilpailukykytekijä sen me kaikki tiedämme

paikalliset teollisuusyritykset kaivoshankkeet vetovoimaiset matkailuyritykset sekä paikallinen väki ja matkailijat kaipaavat liikenneinfraan raideliikennettä

sivistysvaliokunta mietinnössään kiirehtii molempien digitointitöitten toteutusta jotta valtiopäiväasiakirjat saadaan kaikkien kansalaisten vapaaseen käyttöön

rouva puhemies

arvoisa ministeri millaiset mahdollisuudet on saada kokonaan uusia ratahankkeita tässä tapauksessa peruskorjaus välille kontiomäkitaivalkoski ja sitten uusi rata taivalkoskikuusamorukakemijärvi välille väyläsuunnitelmaan ja millä aikataululla matkailija voisi päästä helsingistä suoraan rukalle viihtyisällä yöjunalla

tärkeimpänä tavoitteena on ollut eduskunnan ja valtioneuvoston roolin korostaminen suhteessa presidenttiin

valiokunnan mukaan facebook sosiaalisena mediana soveltuu kirjaston vuorovaikutteiseksi palveluksi ihan ajan hengen mukaan

valiokunta pitää myönteisenä että kirjasto on panostanut sosiaalisen median käytön koulutukseen eduskunnassa työskenteleville

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton ettei eduskunnalla ole huomautettavaa kirjaston kertomuksen johdosta

arvoisa herra puhemies

sen mukaan eduskunta muodostaa kantansa valtioneuvoston ja presidentin mahdollisessa ristiriitatilanteessa eduskunnan käsiteltäväksi annettavan selonteon pohjalta

hallituksen esitys opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta on budjettilaki johon sisältyy aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja vahasalo äsken sanoi neljä osa aluetta

menettely on käytettävissä ulko ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvia päätöksiä tehtäessä

näitä ovat ensinnäkin kunnan rahoitusosuuden korottaminen opetus ja kirjastotoimessa toiseksi oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuden laskeminen ja samaisen lisäkoulutuksen valtionosuuden korottaminen kolmanneksi ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden laskeminen ja neljänneksi lukiokoulutuksen rahoituksen muuttaminen kun oppimäärästä suoritetaan vain osa

perustuslakiin otetaan maininta jonka perusteella käy selväksi että pääministeri edustaa suomea eurooppa neuvostossa niin sanotuissa huippukokouksissa

muissa korkean tason eu kokouksissa suomea voi edustaa myös presidentti jos valtioneuvosto niin erikseen poikkeuksellisesti päättää

tämä hallituksen esitys sinänsä on perusteltu ja paikallaan mutta mutta muutama kysymys siellä on tullut esille

kriisinhallintaoperaatioihin osallistumisesta päätetään kolmen lukon periaatteella eli presidentin valtioneuvoston ja eduskunnan tulee myötävaikuttaa

hankalaksi käsittelyssä tuli usean osa alueen sisällyttäminen samaan esitykseen ja se että yhden rahoituspäätös heijastuu sitten toisen rahoitukseen

rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

visaisin osa alue kuten tässä on jo kuultu oli oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen peruskoulutus ja ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosenttien lasku

nämä muutokset ovat maltillisia ja järkeviä ja näihin mielestäni on helppo sitoutua

aivan kuten täällä on kerrottu esityksessä tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen

erityistuen päätöksissä tulisi määrätä nykyistä täsmällisemmin siitä miten oppilaan opetus järjestetään ja hänen tarvitsemansa tukipalvelut

lainmuutokseen liittyen tärkeimpiä asioita ovat ensinnäkin tiedon esteetön kulku ja toimiva oppilashuolto

tämän rahan käyttäminen valtion erityisoppilaitosten kuntaosuuksien pienentämiseen on toki hyvä asia mutta rahoituksen leik kaus ihmetyttää

oppisopimuskoulutus on suosittua ja on kehittynyt hyvin nopeasti

uudistus vaatii myöskin opettajien kattavaa täydennyskoulutusta ja opettajankoulutuksen uudistamista siten että valmiudet erityisoppilaan opetukseen ovat hyvät

isojen koulutuksen järjestäjien keskuudessa varmaankaan näitä kustannuksia ei ole tarkasti allokoitu aina sinne aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja siitä syystä ehkä kustannusseuranta ei ole ihan ajan tasalla

perusteluina tälle hallituksen esitykselle käytettiin selvityksiä siitä että oppisopimuskoulutuksen kustannukset ovat alhaisemmat kuin tästä koulutuksesta saatu yksikköhinta

yllättävä piirre oli se että kun asiantuntijakuulemisissa kyselimme minkä verran erityiskouluja ja erityisluokkia tulee tulevassa järjestelyssä olemaan niin kellään ei ollut oikein selkeätä kuvaa tuosta tilanteesta

toisaalta koulutuksen järjestelyt eri oppilaitosten kesken vaihtelevat ja esimerkiksi yritykset eivät ole perineet kaikkia koulutuskorvauksia joihin ne olisivat olleet oikeutettuja

toivottavasti tulevaisuudessa nämä päätökset eivät vaikuta oppisopimuskoulutuksen määrää alentavasti ja laatua heikentävästi

toinen lausuma liittyy edellä kerrottuun rahoitukseen

mielenkiinnolla seuraamme tämän lain toimeenpanoa

arvoisa puhemies

mörkönä taustalla tämän asian käsittelyssä on häämöttänyt oppisopimuskoulutukseen liittyneet epäilyt väärinkäytöksistä

nämä väärinkäytökset on ehdottomasti selvitettävä ja päättäväisesti suunnattava energia oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen ja lisäämiseen

toinen liittyy tämän muutoksen vaikutusten seuraamiseen ja toinen liittyy tulevaan valtionosuusuudistukseen jossa oppisopimuskoulutukselle halutaan oma kustannuspohja

nämä lausumat ovat paikallaan ja ovat osaltaan kehittämässä tätä koulutusjärjestelmää

arvoisa rouva puhemies

kaivostoiminta on suuri mahdollisuus itä ja pohjois suomelle ja koko maalle

meillä kuusamossakin on oma kaivoshanke juomasuon kultakaivos

nyt viime syksynä käynnistyivät uudet tutkimukset ja pitoisuus nousi huomattavasti ja se näyttää hyvin hyvin rikkaalta kohteelta

ja kun uraanista ei tämmöisen sivutuotteen osalta kovin paljon tässä laissa ole niin minä kysynkin ministeriltä mitä arvelette pystytäänkö tämmöistä kultakaivosta josta uraania tulee runsaasti hyödyntämään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen esitys puoluelain ja vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta on tällä vaalikaudella käydyn yleisen keskustelun ja poliittisen toiminnan luotettavuuden kannalta tervetullut ja mielestäni välttämätön asia

lahtelalle kyllä voisin vaikka suositella sitä sakn viime vaalien ilmoituksen lainaamista

aivan varmaa takuuta siitä että se toimii myönteisesti en pysty antamaan kyllä

valiokuntakäsittelyssä pohdittiin ilmoituksia erilaisia myyntituotteita erilaisia tilaisuuksia tuen muotoa ja koko kampanjan rahoitusta

yhteisilmoittelu on rajattu ehdokkaan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle ja se koskee valtaosaa puolueen ilmoittelusta